demokratia pelaa niin että kun vastuuseen hallituksessa tulee niin siitä eteenpäin jatketaan mihin edellinen on jäänyt

emmehän me täällä ole itseämme varten vaan me olemme tulleet edustamaan ihmisiä ja jos ihmiset ovat valmiita löytämään keskuudestansa itsellensä oman asioiden eteenpäin viejän ja arvostavat sitä aatteen palossa tai muuten vaan yksittäisasioissa tai mikä onkaan ollut se motiivi tehdä jonkun edustajan edestä työtä niin tässä pääministeri rinnasti että tämä olisi huono asia että jossain olisi leivottu pullaa ja laitettu kahvia jakoon sen sijaan että se pitäisi ostaa

on ollut vääriä ratkaisuja on ollut liian velkaantunut kreikka monessa muussa maassa ovat liian vapaat markkinavoimat päässeet jylläämään väärällä lailla

jälkikäteen voidaan arvioida olisiko ollut helpompi jos silloin olisivat lähteneet toisenlaiset ratkaisut käymään vai oliko silloisen hallituksen ratkaisu oikea

meillä ei ollut pokkaa siinä tilanteessa arvioida kreikan valtion ratkaisuja niin että se ratkeaisi lisärahalla ja nähdä että sitä kautta tämä tilanne ratkeaisi

mutta siinä ryhmämme suurin arvio oli liittyen siihen mikä se tilanne oli silloin että me emme halunneet sitä että me sanomme sitten velkajärjestelytilanteessa että aika monen sadan miljoonan lasku tuli

nyt joustavoitetaan näitä välineitä ja niissä täytyisi olla sitten apuja tulevaisuutta varten lieventää mahdollisia tartuntoja

hallituksessa olevien puoluepuheenjohtajien täytyy kantaa tämänaikaista vastuuta ja neuvotella euroopassa siellä missä jäsenenä olemme ja toivottavasti myös eurooppaa eteenpäin rakentaa

vapaamatkustajia on isossa britanniassa ja ruotsissa ehkäpä siellä jonkun omatunto herää myös eurooppalaista talousaluetta vakauttamaan ja maat lähtevät jossain vaiheessa mukaan ja koko eu ratkaisisi tätä eivätkä vain euromaat

pidän iloisina niitä yrityksiä että päämiestasollakin pohditaan jopa ylimääräisissä huippukokouksissa keskustellaan nimenomaan siitä millä eurooppa saadaan kasvun tielle ja luotua uutta työtä ja jotain muutakin kuin tätä austeritya elikkä tiukkaa taloudenpitoa

tiedämme myös että silloin se maa saa vain sen siirtää tulevaan mutta sille jää se velkaosuus jolloin se jää velkaa muille maille tai rahat tulevat tänne yhteiseen vakausmekanismiin ja siltä on oikeus pyytää myös korot kun se sitten myöhemmin maksaa oman osuutensa

urpilainen kertoi tässä että meillä on vakuudet silloin kun on ervv ja silloin kun on evm meillä on ensisijaisuus ja sitä kautta riskit suomelle ovat vähempiä

nyt kun olemme auton ratissa tässä hallituksessa niin parhaita toimia tehdään ja kun näitä vaihtoehtoja pyydän oppositiolta pyydän tähän tilanteeseen en siihen mikä oli joskus aikaisemmin

siihen tarvittiin tämä evm ja se on yksi mukana

arvoisa puhemies

suomessa meillä on järjestelmä johon tässä ei olla esitetty muutosta

asut sitten kaukana muuntoasemalta tai ihan sen vieressä niin samassa verkossa oleva siirtohinta on sama molemmille talouksille

eli meillä on etäisyysriippumaton siirtomaksu ja se kyllä on merkittävä tasaaja niiden osalta jotka asuvat taajamassa tai jotka ovat päättäneet rakentaa niemennotkoon saarelmaan niin kuin suomessa on haluttu tämä mahdollisuus antaa

tässä lakiesityksessä puututaan siihen minkälaisia korvausjärjestelmiä annetaan jos sähkökatkos tulee

arvoisa puhemies

haluan kommentoida valiokunnan jäsenenä kun olen tätä käsittelyä tehnyt edellä mainittua toivepykälää siitä että yrittäjänsuojalaki ja tämä laki voisivat turvata erityiskauppiaalle mahdollisuuden itse säädellä aukioloaikojaan kauppakeskuksessa

ja kokemus näyttää että metsäpalstojen välitse menevät johdot jäävät useammin puun alle kuin esimerkiksi taajamassa jossa metsää ei ole

vielä kymmenisen vuotta sitten oli suuri kansallinen energiastrategia rakentaa enemmän maakaasun varaan ja suunnitelmien oli tarkoitus jatkua lounais suomeen

vakiokorvauksiin ollaan tässä esittämässä uutta porrasta mutta myös sitten katto koska täällä on moni myös kantanut huolta siitä minkälaisia korvauksia olisi tullut

se olisi ainoa tapa tuota viedä

kun itse tulen vielä pohjoisempaa rannikolta jossa ei vielä ole ollut edes pitkälle meneviä suunnitelmia niin tuntuu aika hankalalta sitten tämmöinen nopea muuttaminen että nyt sitten nopeasti vaan verotuksella tehdään

yksinhuoltajakäsite meillä on niin laaja että se pitää sisällään myös ne jotka ovat yksin lapsesta vastuussa esimerkiksi lesket tai ne joiden isä tai äiti on kadonnut kokonaan

energiatoimiala on vielä kaikkein pääomavaltaisin toimiala siis yleistä teollisuustoimialaakin paljon paljon pääomavaltaisempi

silloin pitäisi myös olla pitkät kuoletusajat pitkät investointisuunnitelmat ja sitä kautta hirveän paljon vielä vakaampi tämä toimintaympäristö minkä poliittiset päätöksentekijät antavat

olen oppinut turusta arvostamaan tarkkana miehenä tarkkana poikana jos uskallan sanoa ja mielellään kuuntelenkin tämän vastauksen koska hän siirtomarkkinoista siirtohinnoista käytti ainakin epätäsmällistä ilmaisua koska tässä sitä ei olla muuttamassa

ymmärrän kyllä sitä kun alalla toimijat joskus joutuvat harmittelemaan että suurin niin sanottu riski heidän toimialallaan ovat poliittiset päätöksentekijät se mitä veroja tai mitä järjestelmiä keksimme